sitten mitään neuvotteluja ei todellakaan käydä britannian kanssa ennen kuin eroilmoitus tulee

se olisi hyvin pieni sihteeristö mikä siinä on ja toimisi verkostomaisesti mutta tämmöinen puute on selkeästi havaittu ja suomi on siinä ollut aktiivinen ja saanut sille myöskin tukea

edustaja turunen emme jätä savonlinnaa yksin

katsomme yhdessä ratkaisua ja sen lähtökohtana täytyy olla se että muutaman vuoden päästä savonlinna on tyytyväinen siihen että se tehty ratkaisu oli alueen elinvoiman kannalta parempi kuin se että roikumme vanhassa kiinni

siihen saakka ja myöskin tämän neuvotteluprosessin ajan iso britannia on täysivaltainen eun jäsen oikeuksineen ja velvollisuuksineen

seurantaryhmästä

kävin seurantaryhmän kanssa samoiten ulkoministeri on käynyt useamman keskustelun ja kyllä seurantaryhmän palautetta on tässä huomioitu ja seurantaryhmän kädenjälki näkyy myöskin tässä selonteossa

täällä nousivat myöskin keskusteluun budjettikysymykset ja jäsenmaksukysymykset ja puheenjohtajuuskysymykset ja parlamenttipaikoista spekulointi

lapissa huivi espoon värkkiään että junaliikenne toimii koko maassa

minun täytyy nyt kyllä oikaista se käsitys siitä etteikö opetusministeri olisi tässä tehnyt töitä sen eteen että tähän löytyy oikea ratkaisu

tässä on ja julkinen liikenne tässä on kuitenkin eu huolia muun muassa maakuntien linja autovuorot vuoren kohdalla ja nyt myös junavuorojen kohdalla pidän myönteisenä sitä että nyt näitä vieraan liikennöimättä jättämiä linjoja ja yhteyksiä tarjotaan myös yksityisille toimijoille ne voidaan täyttää niillä voidaan täydentää viereen

olen itsekin käynyt monta monituista keskustelua yliopiston rehtorin ja yliopiston johdon kanssa ja tullut samaan lopputulokseen kuin opetusministeri että rahoituksen keinoin emme pysty ohjaamaan sitä päätöstä muuksi kuin mitä yliopisto on päättänyt

me teemme huolellisen valmistautumisen tuohon syyskuuhun sekä suomessa että euroopan unionissa sekä eroneuvotteluihin että sitten siihen kehittämisen suuntaan

kyllä se on juuri tämä dialogin lisääminen ja siinä presidentti niinistö on näyttänyt esimerkkiä ja saanut hyvin laajaa tukea myöskin tälle dialogin lisäämiselle

ihan viimeisenä asiana täällä nostettiin työllisyys ja investointikysymykset esille

arvoisa puhemies hallitus on ohjaamassa kuitenkin kuusisataa miljoonaa ja tieverkon parantamiseen aika monelle suomalaiselle julkinen liikenne ei kuitenkaan tarjoa sitä liikkumisen mahdollisuutta vaan tarvitaan omaa autoa

nämähän ovat komission työohjelmassa ihan ykkösaiheita

tämä on juuri sitä käytännönläheistä asiaa jossa meidän pitää saada parempia tuloksia aikaan toimeenpanoa implementointia käytännönläheistä työtä

brexitistä täällä useammassa puheenvuorossa otettiin

kysyisin teiltä arvoisa liikenneministeri berner miten tässä tieremontissa on nyt tarkoitus edetä millaisella aikataululla ja miten niin että koko suomi ja koko maaseutu otetaan huomioon että tietä sillä saadaan kuntoon hyvää inus kääntyisi ministeri berner

unohtui tämä brexit joo

arvoisa puhemies korjasi osaltaan kuusisataa miljoonaa kohdistuu jää suunnilleen puoliksi puoliksi rataverkon ja tiheän verkoston ylläpito on kyseessä on nimenomaan pieneen hankkeiden kautta siitä huolehtiminen että saamme kokonaisvaltaisesti parannettua meidän

se on ainakin kahden vuoden prosessi ja se ensimmäinen askel on se että jos näin kävisi niin britannia saa omat rivinsä järjestykseen ja jättäisi sitten eronpyynnön joko jo juhannuksen jälkeisellä viikolla tai sitten myöhemmin syksyllä

tämä meidän kärkihankkeiden ja tämän korjausvelan rahoittaminen on esitetty yhtä tarkasti kuin joka vuosi budjetissa tehdään omaisuustuloja koskevat esitykset

sen lähtökohdat ovat työssäkäyntialueiden elinkeinoelämän tarpeiden ja edellytysten turvallisuuden ympäristöön ja tulevien hankkeiden lähtökohdista kokonaisuudesta ensimmäinen sata miljoonaa lähtee liikkeelle vuodenvaihteen jälkeen ja kohdistuu vuoteen kuusitoista vuonna seitsemäntoista meillä on sitten jo kolmesataa miljoonaa euroa käytettävissä jalo toivottavasti luonne myöskin dynamiikkaa ja kasvua näille

eihän siellä hyvänen aika voi lukea että tätä yhtiötä ja tätä yhtiötä myydään tai tästä yhtiöstä ja tästä yhtiöstä odotetaan osinkoa

kun katsotaan mitä tapahtui tuolla etelä euroopan maissa niin tämä kierteen syveneminen tapahtui yllättävän nopeasti ja silloin eivät enää vaikuta ne leikkauksetkaan

koko hanke rahoitetaan näillä tuloluokilla ja mitä muutoksia omistajapolitiikkaan on tulossa niihin palataan alkukeväästä

ministeri berner olette nyt koko ajan korostaneet siitä että ainoastaan niille junareiteille joita venäjä ei liikennöinnin niille ollaan avaamassa siten tätä kilpailua varten on kuitenkin veran kanssa sopimus monopolista vuoteen kaksituhattakaksikymmentäneljä ja pian on sitten vastineeksi tälle monopolille pitänyt yllä myöskin aika veikeäpäivät olen taloudellisesti niin kannattavia mutta mitä ajattelee että eun kilpailu ja talli teki valossa minne vain ainoastaan osien laitetta monopolia ja uskon että nyt on niitä yrityksiä jotka haluavat tulla kyllä nurmeslieksajoensuu reitille sentaan nimittäin tietävät että sen jälkeen he pääsevät kuorimaan kermaa niiltä alueilta etelä suomessa jossa ajetaan liikenne on taloudellisesti kannattavaa ja sen jälkeen he voivat lopullisesti lakkauttaa nurmeksen lieksan joensuun varkauden reitit millä tavalla te olette ottaneet huomioon sen että käänne on varmasti tulossa kerman kuorijayritykset sitä kautta että me lähdetään avaamatnä kilpailu tietyille reiteille ministeri bernerin ari

mutta sitten kun mennään sen yrityksen tuloslaskelman muihin riveihin niin missään tapauksessa me emme saa lisätä sinne muita kuluja

siihen tähtäävät työllisyyden kilpailukyvyn kärkihankkeet ja siellä on yhtenä kärkihankkeena esimerkiksi työvoimahallinnon uudistus joka nousi keskeiseksi viestiksi kun tapasin työmarkkinajärjestöjä hallitustunnusteluvaiheessa

olen siitäkin täsmälleen samaa mieltä

yksi keskeisin este yritysten työllistämisessä on rahoitus ja tähän rahoitukseen me tarjoamme myöskin rotakkaa vaihtoehtoa sillä tavalla että saadaan kerralla tämä asia kuntoon ja nopeutettua sitä teollisuuden rakennemuutosta mikä meillä on edessä

meillä on nimenomaa lähtökohta se että tällä hetkellä meidän sopimus veeärrän kanssa mahdollistaa liikennöinnin muille muille toimijoille vilta osin jossa veijari liikenne samalla kyllä katsomme myöskin kokonaisuutta ja meidän nykyistä sopimusta veeran kanssa joka ulottuu vuoteen katsota

tutkimuksessa ja tuotekehityksessä johon täällä on monessa puheenvuorossa viitattu me haemme tämän prosessin pullonkauloihin uusia lääkkeitä

meidän pitää kiinnittää nyt huomiota referenssilaitosten pilottilaitosten rahoittamiseen ja siihen yrityksen alkuvaiheen rahoittamiseen ja siihen tulee uusia lääkkeitä

ja se että eun lähtökohta on siinä että kansallisesti tulisi vapauttaa rautatieliikenne vuoteen to be yhdeksäntoista mennessä päästä suomi hakee omaa linjaansa ja muualle tai sitten siitä miten nämä ovat

sote uudistuksen rinnalla meillä on huomio lapsiperheissä kotihoidossa omaishoidossa osatyökykyisissä ja niin edespäin

biotaloudessa otetaan ilmastopoliittisten tavoitteiden saavuttaminen etuajassa tavoitteeksi ja se luo uutta liiketoimintaa myöskin alalle

toi tällä tavalla toiminnallanne luoneet suurta epävarmuutta monille puolille suomea talon todella suuret vaikutukset ihmisten arki ja pelon vaikutuksia asuntojen hintoihin perheiden ajatteluun missä lapset opiskelee ihmisten työmatkojen kustannukset vajaat tulee merkittävästi lisääntymään ettei leo mitään takeita antaa siitä että jotain korvaavaa liikennettä näille reiteille saadaan te ette ole esittäneet mitään laskelmia mitä teen on suunnitelma perustuu ettekä täällä ole jostain syystä halunneet kertoa yhtä

oikeastaan suurin yllätykseni tässä keskustelussa oli se että ruotsalaisesta kansanpuolueesta kristillisdemokraateista ja sdpstä esitettiin poikkeavia näkemyksiä siitä mitä ollaan yhdessä sovittu

me viime kaudella sovimme yhdessä että sosiaali ja terveydenhuolto tehdään jatkossa kuntia laajemmilla hartioilla

suomi ei ole yritys ottaa jalo tahansa kunta ylittää maan parlamentissa ja suomalaiset jolla suuri hätä ovat ansainneet paremmat selvitykset millä tavalla te hallitus sopi varaa siihen että jos jää näille liikenteille ei löydy yksityisiä toimijoita

ollaanko tähän edelleenkin yhdessä sitouduttu jotta tämä hanke viedään nyt yhdessä maaliin tältä sovitulta pohjalta tehdään täysi integraatio ja tehdään se kuntia suuremmilla hartioilla

mikä on tele mitään suunnitelmaa

arvoisa puhemies

aloituskantaa suurta vastuuta siitä että me saamme toimivan elinkeinoelämää ja työssäkäyntialuetta opiskelijoita ja koululaisia palvelevaa joukkoliikennettä on kyllä pidettyä koko

niin kuin ministeri vehviläinen tuossa toivoi se toiseksi suurin hanke on kuntien tehtävien karsinta ja siihen toivon todellakin meidän kaikkien inputia

sitä työtä me teemme paikka meillä on ostolle ja ostoliikenteestä tehtävä leikkaus

meri on tehtävä ja nostin teidän tehtävä on huolehtia siitä että ne omakseen euroille sadan parasta mahdollista palvelua ja että me saamme myöskin aikaiseksi uusia toimintamuotoja ja uudenlaista

toivotan meille kaikille onnea siihenkin harjoitukseen

arvoisa puhemies

nyt laitetaan tase aidosti töihin

sitä työtä mitä teemme ihan vastaavasti kun aikanaan vastustettiin telemarkkinoiden vapauttamista ilman sitä työtä jota silloiset ihmiset tekivät ja puolustivat tänä päivänä meillä ei olisi koko suomi mobiilipalveluiden äärellä siihen hintaan jossa nyt olemme tätä samaa työtä teemme niittasi jo ajassa ja sen vastuu on meillä kaikilla jossa

keskustelu päättyi

arvoisa puhemies

jos tämä ajatusmaailma on yhteinen niin tästä on hyvä jatkaa

edustaja haavisto otitte suomen ja venäjän suhteet esille

kehitysyhtiö on täsmälleen sitä mitä täällä kuvataan

edustaja jalonen kyseli virkamiesten tahtotilaa tähän poliittisen tahtotilan muutokseen

toin keskustelussa esille sen että minskin sopimusta on noudatettava ja toki siinä on myös toimia ukrainan puolelta jotka ovat vielä pahasti kesken

ei se sitä vie sieltä että osa yhtiöstä voidaan myöskin myydä esimerkiksi listautumisen yhteydessä

meillä on montakin asiaa jotka vaativat uudelleen asennoitumista niin meiltä poliitikoilta kuin virkamiehiltäkin ja tämä poikkihallinnollinen ajattelutapa ja tarkastelu on yksi sellainen ja sitten tämä että ruvetaan purkamaan myöskin aktiivisesti normeja on toinen sellainen

tapasin reissulla myöskin suomalaisia yrityksiä jotka ovat erityistä sitkoa osoittaneet pysymällä markkinoilla odottamassa sitä hetkeä kun siellä talous lähtee taas kasvuun

arvoisa puhemies

hallituksen aikomus ensimmäisen sairaspäivän muuttamiseksi palkattomaksi on herättänyt paljon muualta erityisen huolissaan sellaiset ihmiset jotka joutuvat esimerkiksi pitkäaikaisen sairauden vuoksi usein olemaan niitä aikoja poissa töistä lipun esimerkiksi syöpäsairaista

valtionyhtiöillä on edelleenkin erityisiä tehtäviä erityisiä rooleja ja valtionyhtiöillä on myöskin tuloksentekovelvoite ja tavoite

mutta kyllä suomalainen hyvä virkamieskunta lähtee tähän mukaan siitä olen täysin vakuuttunut

tämä uudistus sisältää myöskin merkittävän kohtuuden viestin

otamme täällä aloitellaan myös luokkavaikutuksia valkokaulustyöläisen huomattavasti useammin mahdollista tehdä etätyöpäivä kotoapäin ja näin säästää palkkaansa

olen täsmälleen samaa mieltä edustaja zyskowiczin toiveen mukaisesti ja nyt me teemme konkreettisia toimia sen eteen että tämmöistä muutosta tapahtuu

nyt me lähdemme valmistelemaan tältä pohjalta asioita sillä tavalla että syksyn aikana tuomme sitten kaikki muutkin kärkihankkeet tavalla tai toisella eduskunnan käsittelyyn

kun taas haalarityöläiselle siihen ei

olen havaitsevinani sitä että tämä muutos on otettu markkinoilla hyvin vastaan ja toivottavasti tähän esimerkin voimaan tartutaan

hän hoivaa hoitoa ja koulutusaloilla työskentelevät naiset sairastavat flunssa aalloissa useammin kuin miehet ja eivät tietenkään voi mennä töihin

omaishoidon tuesta edustaja henriksson

siinä kunnalle on tullut noin puolen miljoonan vuotuiset säästöt ja perheiden päivähoitomaksut ovat pienentyneet

kiitoksia keskustelusta arvoisa puhemies

tämä on yksi niitä harvoja asioita joihin hallitusneuvotteluissa osoitettiin lisää rahaa

viime viikkojen perusteella näin aina varma onko hallituksessa eli ylipäätään tapana pohtia etukäteen näiden avauksien vaikutuksia mutta jos ministeriöstä löytyy joku joka on

mutta kotihoidon tuen uudistus huolestuttaa huolestuttaa suuresti

vyö

se huolestuttaa myös asiantuntijoita jotka ovat arvioineet jo nyt että saattaa olla että julkisen talouden kustannukset jopa lisääntyvät eivät vähene tämän uudistuksen myötä

erityisesti yritystoiminnassa tämä lainsäädännön ennustettavuus on äärimmäisen tärkeä asia

säästöistä

siinä vaiheessa kun ryhdymme tätä kokonaisuutta tässä käymään läpi niin ilman muuta me mietimme sen että kuinka ja miten tämä tullaan osaltaan

ja monet vanhemmat eivät pidä tätä myönteisenä koska vanhemmilta viedään nyt mahdollisuus itse valita oman perheen kannalta se paras ratkaisu omien lastensa hoidossa

se sisältö on juuri sitä mitä kerroitte

aikataulu ja tarkempi sisältö tulevat nyt sitten syksyn myötä

meidän julkisen talouden kyky rahoittaa nykymuotoiset palvelut on vain pysyvästi alentunut ja meidän täytyy tehdä nyt kaikkemme että pystymme tämän kierteen katkaisemaan sillä tavalla että voimme pelastaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan

kotihoidon tuen jakaminen vanhempien kesken myös kohtelee epäoikeudenmukaisesti yksinhuoltajaperheitä joiden hoitoraha saattaisi jäädä puolentoista vuoden mittaiseksi

keskustelu päättyi

luonnollisesti sitä me käymme sitä arvioita temen vaikutusarvioinnit siit siltä osin että onko tarpeen sitten miettiä siltä osin jonkunnäkösia pohdintoja että onko tällaisessa pitkäaikaissairauksissa mahdollisesti jotain syytä miettiä että teemmekö sinä sitten enää eli erilaisia toimenpiteitä mutta kuten varmasti kysyjä ymmärtää niin ryhdymme nyt valmistelema näitä

heikossakin taloudellisessa tilanteessa pitää mielestäni paitsi taloudelliset vaikutukset erityisesti huomioida myös päätösten inhimillinen puoli eli lapsen näkökulma

siellä keskeisenä ovat nyt nämä toimet mistä esimerkiksi työmarkkinajärjestöt tällä hetkellä keskustelevat kilpailukyvyn kautta kasvun tielle

sitten vielä edustaja heikkinen tästä pakolaispolitiikan hoitamisesta eussa yhdessä

yhteinen ajatuksemme on se että me saamme ulkorajat kuntoon hallitsemattoman maahanmuuton pysäytettyä ja esimerkiksi turkissa jordaniassa ja libanonissa olevilta pakolaisleireiltä ja sieltä unhcrn kautta pakolaiskiintiön kautta hoidettua sitten hallitusti turvapaikanhakijat tänne eurooppaan

mies esimerkiksi ruotsin kokemuksista nyt tiedämme että ensimmäisen sairaspäivän palkattomuus ei vähennä sairauspoissaoloja kuitenkin kysymyksessä on ihan aito ongelma suomen työhyvinvointivelka on neljäkymmentä miljardia neljäkymmentä miljardia

on rakentavien avausten ja ratkaisujen etsimisen aika ja on mielestäni erittäin hyvä että myös kuntakenttä on haastettu mukaan tähän työhön

olen erityisen iloinen siitä että on päätetty käynnistää vapaakuntakokeilu jossa voidaan löytää näitä uusia normiratkaisuja

onneksi meillä on myös hän

tieto siitä että on olemassa keinoja jolla tätä työhyvinvointi velkaa voidaan tehokkaasti vähentää sellainen luottamukseen perustuva työhyvinvointia painottava johtamiskulttuuri hän pystyi merkittävässä määrin vähentämään työpaikan

no nyt hallitus on kuitenkin työterveyslaitokselta leikkaamassa kolmanneksen henkilöstöstä poisna juuri niitä ihmisiä jotka moninkertaisesti yrityksissä ja työyhteisöissä maksaneet palkkaansa takaisin vähentämällä näitä sairauspoissaoloja tässä meillä on maailman mittakaavassakin kiitosta saatua osaamista jota nyt lähtee

ehkä minä kannatan kuitenkin käyttää sellaisia keinoja joiden tiedetään toimivan eikä sellaisia keinoja joiden tiedetään että niitä toimi

pätevyyden vointi on erittäin tärkeä asia ja tämän vuoksi ne ministeriössä on ja nimenomaan ryhdytty sen eteen tekemään töitä ja nimenomaan hakemaan mitä hyviä käytäntöjä joita tiedetään että meillä varmasti paljon on jo nyt nimenomaan sellainen kysymys siinä on

ja tämä on myöskin yksi osa tätä hallituksen kärkihankkeissa on nimenomaan ja terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen johon olennaisena osana kuuluu

pele meidät ta esimeriksi masennuksen takia meillä jää huomattava määrä ihmisiä ennenaikaisesti eläkkeelle tai sairaspoissaolot ovat hyvinkin pitkiä ja näitä asioita joista neljä pitää mennä sinne ruohonjuuritasolle nimenomaan lähteä miettimään ego entiset keinot kuinka me voimme näihin